eduskunta hyväksyy valiokunnan mietintöön sisältyvän kannanotto asia loppuun

lisäksi me pystymme aloittamaan ensi vuoden alussa kokeilun tietyillä paikkakunnilla ja pahasti tulehtuneissa huoltajuusriidoissa niin sanotun lapsiystävällisen oikeuden mallin mukaisesti ottamaan mukaan prosessiin jotta lapsen etu toteutuisi nykyistäkin paremmin myös lapsen psykiatriseen tai psykologiseen kehitykseen perehtyneen ammattilaisen ratkomaan ja auttamaan osapuolia löytämään mieluummin sovinnon kautta lapsen kannalta paras ratkaisu ja näin välttämään niitä todella hankalia ja monesti lapsen koko lapsuuden ja nuoruuden tuhoavia pitkittyviä alati uudelleen alkavia aikuisten välisiä riitoja joissa lapsi on se kärsijä

kiitos tästä käydystä keskustelusta ja toivotan lakivaliokunnalle onnea muun muassa ed

toki katsokaa tarkkaan se ajatus tietysti on hallituksen esityksessä kun kotirauhaa päivitetään että se yksi elementti mikä kodissa on on että rikotaan nimenomaan kotia

mutta kyllä tässä melkein on pääsääntöisesti niin otsaluullaankinhan sen tietää että jos on oletettavaa normaalia kotonaolemisaikaa tai tiedetään esimerkiksi että on kysymys kotiäidistä tai jostakusta muusta joka on kotona niin se kohde silloin löytyy helposti

mutta kun täällä kysyttiin näistä rajatapauksista niin se on päivänselvä että kaikkeen lainsäädäntöön mutta varsinkin tällaisiin joissa näitä edellytyksiä on useampia liittyy aina sitten rajanveto ongelmia ja ennakkotapausongelmia

pitkäkestoisten rikosasioiden etenkin talousrikosasioiden käsittelyn jouduttamiseen on osoitettu miljoonan euron lisäys tuomioistuimille ja puolen miljoonan syyttäjille

kasvin viisaaseen puheenvuoroon viitaten esittäisin lakivaliokunnalle semmoisia toiveita että ainakin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa me voisimme tätä tämän päivän sekä työelämän että arjen ja varsinkin lasten ja nuorten maailman erilaisten kiusaamisten ja häirinnän maailmaa pohtia on meset tsätit joko tässä yhteydessä tai sitten kun pääsemme tekemään sitä groomingin kieltävää kriminalisoivaa lakia joka tulee vielä tällä vaalikaudella

en voi kylliksi kiittää

eli siinä kriminalisoidaan semmoinen aikuisten toiminta netissä jolla on tarkoitus houkutella alaikäisiä näitä loukkaavaan usein seksuaaliseen kanssakäymiseen ja näiden itsetuntoa integriteettiä tai jopa koskemattomuutta loukkaaviin tapaamisiin

joko siis tässä tai myöhemmin siinä yhteydessä olisi varmaan aika ja paikka tämmöiseen laajempaan arviointiin seminaarityyppiseen mitä kaikkea me tiedämme ja tiedämmekö me alkuunkaan tarpeeksi kaikesta siitä mitä ed

ulosottoon erittäin tärkeä asia me pystymme nyt koko maahan ulottamaan niin sanotun erikoisperinnän jota järjestäytynyt rikollisuus ja muun muassa veroparatiiseja hyväksi käyttävä rikollisuus ei enää voi piilottaa omaisuutta samalla tavalla kuin se on tähän asti voinut

kasvi usein meille muille kuvailee mikä on se maailma missä varsinkin meidän nuoremme elävät ja mitä siinä maailmassa tapahtuu joskus jopa peruuttamatonta lapsen kasvun kannalta

työryhmä on jo niitä katsonut ja on selvää että hallituksen on omien ohjeidensakin mukaan siinä vaiheessa kun antaa hallituksen esitystä kerrottava eduskunnalle myös kustannusvaikutukset ja valvonta

te valtiovarainministeri olette pitänyt tänään merkittävän ja erittäin hyvän puheenvuoron eurooppalaisella foorumilla ja siinä väläytätte ihan perustellusti sitä vaihtoehtoa että euroopan keskuspankki nyt ainakin tilapäisesti ostaa vielä enemmän

meidän erikoisperintämme on tuottanut valtiolle moninkertaisesti omat kustannuksensa takaisin ja nyt se voidaan ulottaa koko maahan joten suomessa ei ole enää aluetta jossa tämän kaltainen suunnitelmallinen kovan luokan talousrikollisuus voisi nukkua yönsä tältäkään osin rauhassa

arvoisa puhemies

valtiovarainministeri urpilainen on todella oikeassa siinä että tuki hallituksen eurooppa politiikalle haetaan sitä kautta että puhutaan suoraan ollaan läpinäkyviä ja avoimia ja pääministerin tapaan rohkeita

se vaihtoehto on hyvä monessa suhteessa mutta siihen sisältyy erittäin suuria riskejä

niistä vähäisin ei ole mahdollisesti inflaation nousu joskaan ei nyt välittömästi koska olemme sellaisessa tilanteessa jossa vähään aikaan inflaatio ei varmasti ole se ongelma

nimenomaan hallitus vihelsi nyt poikki tämän pelin ja tämän kilpalaulannan ja ilmoitti että sekä ay liikkeen että yritysten tuki on sinänsä hyväksyttävää

avoimuus on oleellista

on myös tärkeää että saimme meidän tietojärjestelmämme uusimiseen tuomioistuinlaitokseen ja syyttäjäpuolelle alkupääoman ensimmäisen miljoonan

semmoinen esitys ei ole ollut tästä maailmasta tähänkään asti eikä tulevaisuudesta ja kovasti arvostaisin jos valtiovarainministeri vielä tähän ruohonen lernerin alun perin esittämään kysymykseen vastaisi koska kansalaisia ei saa hämätä semmoisilla vaihtoehdoilla joita ei ole olemassa

täytyy olla selkeä näkemys siitä miltä osin tuet ovat aitoja tukia jotka kerätään jäsenistöltä ja läpinäkyvästi ja miltä osin on kysymys siitä että varmistetaan että de facto veronmaksajien tuki ei valu puoluetoimintaan

järjestelmä kokonaisuudessaan tulee maksamaan huomattavasti enemmän mutta nyt se rahoitus ja se prosessi on alkanut ja suomen tuomioistuinlaitos ja syyttäjälaitos siirtyvät tälle vuosituhannelle tietokonejärjestelmissä

kun hallitusohjelmassa on suomalaisen infran erityisesti rautateiden mutta muunkin vihreän kasvun kannalta tärkeän infran osalta päätetty että selvitetään voitaisiinko infra oyn tai jonkun ruotsin muun mallin tavalla lisätä keinoja kestävällä kannattavalla tavalla satsata ja tuoda kasvua esimerkiksi rautateillä niin kysyisin missä vaiheessa näette että tämä päätöksenteko olisi

tämä läpinäkyvyys mikä tässä selonteossa on ei tarkoita sitä että nämä tuet kiellettäisiin vaan halutaan vaan tämä kuvio selväksi ja läpinäkyväksi

meidän tietojärjestelmämme ovat tulleet tiensä päähän ja ne ovat heikentäneet kansalaisten oikeusturvaa koska ei ole muun muassa riittävän hyvin voitu automaattisesti seurata onko joku juttu venymässä liian pitkäksi

ensinnäkin jos puhutaan eurobondeista jotka ovat nykyään euroopan perussopimuksen vastaisia kiireellisenä ratkaisuna niitä ei voida hyväksyä

en usko että siinä on mitään pelättävää

lähisuhdeväkivallan ja työtehtävissä kohdattavan väkivallan osalta kerron vaan että ne summat ovat tuomioistuimille miljoona ja syyttäjälle puoli miljoonaa

lakivaliokunta on jo tämän merkittävän uudistuksen käsittelyn aloittanut ja pidän sitä kyllä ja niin myös naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ammattilaiset ovat pitäneet erittäin tärkeänä tämän hallituksen aikaansaannoksena

jatkaisin ja kysyisin pääministerin kantaa euroopan keskuspankin liikkumatilaan tai mandaattiin toimia selvästi enemmän niin kuin edustaja haavisto ryhmäpuheenvuorossa puhui yhdysvaltain keskuspankin toimivalloilla ja kyvyllä tehdä aktiivisempaa rahapolitiikkaa

tuomioistuinten keskimääräiset käsittelyajat voidaan pitää näillä rahoilla kohtuullisina mutta silti on vielä olemassa riski että yksittäiset jutut varsinkin talousrikosjutut saattavat venyä liian pitkiksi

sekä tiedonannossa että valtiovarainministerin ja pääministerin puheissa hyvin tuodaan esiin ne epävarmuudet ja ennen kaikkea se välttämätön kriisitietoisuus siitä että tämä tilanne ei ole vielä ohi

jotta emme kokoonnu näissä merkeissä seuraavan maan ja seuraavien pankkien kanssa täytyy olla myös näkymä siitä millä tavalla eteläisen euroopan myös suurten jäsenmaiden työllisyys ja talous saadaan kestävällä tavalla jaloilleen

mutta tässä seurannassa ollaan nyt aivan eri keinoin liikkeellä kuin aikaisemmin ja tuomioistuinten tulosneuvotteluissa ja muilla keinoin ja varsinkin eduskunnan tällä vaalikaudella hyväksymien lakimuutosten avulla pitkien juttujen seuranta ja mahdollisuus ottaa jo liian pitkään esitutkinnassa tai syyteharkinnassa ollut juttu ohi jonon niin sanotulle ohituskaistalle lisäävät sitä että todennäköisyys näille liian pitkille oikeudenkäynneille on huomattavasti pienempi

tässä on nyt rakennettu palasia jotka mahdollisesti auttavat hyvinkin mutta eivät välttämättä auta ja tässä debatissa on tullut mukaan muutama elementti joita mielestäni eduskunnan yli kaikkien rajojen pitäisi nyt alkaa seurata

muuten tämä jatkuu ja jatkuu eivätkä meidän voimavaramme riitä siihen

ei ajan ostaminen ole vain ajan ostamista jos se lopulta onnistuu ja sen ajan aikana onnistutaan luomaan tilanne jossa kriisi ei eskaloidu

arvoisa herra puhemies

kyllä vakiintuneissa demokratioissa lähdetään siitä että varsinkin kaikki puolueet jotka ovat järjestäytyneet vakavasti toimimaan vaaleissa kunnioittavat vaaleja eikä lainsäädännöllä voida itse asiassa estää sitten semmoista jos joskus joku poikkeuksellisessa suomen historiassa kyllä käsittääkseni sangen harvinaisessa tilanteessa aikoisi käyttää vaaleja johonkin muuhun tarkoitukseen kuin siihen että tulee valituksi

nyt näyttää siltä että pankkijärjestelmä ei ehkä ole se tekijä mutta yksittäisten valtioiden heikko luottamus markkinoilla heidän kykynsä hoitaa asioita niin että rahaa saadaan järkevään hintaan on ja nyt mielestäni sekä hallituksen että meidän eduskunnassa pitää löytää keinot keskustella näistä tekijöistä ja lakata tämä syyttely ja taaksepäin katselu

vankilasta voin kertoa lopuksi sen että kun valvontarangaistuskin nyt sisältyy budjettiin ja hallituksen yksimielinen näkemys on se että valvontarangaistus tulee olemme hyvät kuulijat ensimmäisen kerran kymmeniin vuosiin siinä tilanteessa että vankeinhoidon rahoitus on kestävällä pohjalla

silloin kun hallitus piti kaksi iltakoulua taitaa olla yhä suomen historian ensimmäinen kerta kun hallitus päätyy pitämään koko vankeinhoidosta ja vielä kaksi iltakoulua peräkkäin kun perin semmoisen tilanteen että vankeinhoidon rahoitus oli täysin kriisiytynyt eikä ollut mietitty yhtään pidemmälle miten selvitään

tältä osin lainsäädäntömuutokset eivät ole tarpeellisia eivätkä ne käytännössä edes toimisi

kyllä meidän on lähdettävä siitä että tämä yhteiskunta toimii sillä tavalla että vaaleja kunnioitetaan ja niissä ollaan tosissaan liikkeellä

lisäbudjetti toisensa jälkeen henkilöstö erittäin huonovointista paljon poissaoloja siinä iltakoulussa meidän pohjaesityksemme tunnetusti oli muun muassa että pelson vankila lakkautetaan kokonaan

jos ensi vuoden kehyksiin saadaan vielä hämeenlinnan paljusellitkin poistettua niin suomen vankeinhoito on aivan erilainen kuin se oli tämän vaalikauden alussa

vielä kun ed

tämä iltakoulu on julkisesti esitelty sekä tiedotustilaisuudessa että moneen kertaan täällä salissa

tässä ei ole mitään uutta

se on ollut hallituskauden alussa silloin kun koko tämä vankeinhoidon tervehdyttämisohjelma joka nyt on hyvässä mallissa ja etenee hyvin laitettiin liikkeelle

meillä on nyt vankeinhoidolla näkymä jonka varassa henkilöstö voi nykyistä paremmin ja jossa työkuormitus on vähäisempää kuin aikaisemmin

ja kuten näkyy niitä soveltuvia osia on paljon ne on ikään kuin päivitetty samassa syssyssä ihan ei tarvitse säikähtää että joka sivulla on tosiasiassa jotakin uutta tai sen takia muuttaa toiseen asuntoon

mutta on tarpeen kertoa myös ehkä tästä valmistelusta koska kysymys on hyvin suuren omaisuusmassan hyvästä hoidosta ja asiasta joka koskee hyvin suurta joukkoa suomalaisia

pulliainen mainitsi että yhtiökokoukset voivat joskus olla aika värikkäitä ja koko ihmismielenkin kirjo saattaa tulla esiin joissakin asunto osakeyhtiöiden päätöksentekotilanteissa onneksi ei kaikissa yhtiöissä niin valmisteluun on poikkeuksellisen paljon uhrattu aikaa ja käytetty aivan uusia tapoja kerätä kansalaisilta mielipiteitä

esimerkiksi saimme helsingin sanomat julkaisemaan pyynnön se ei ollut maksettu ilmoitus mutta he kertoivat että tämmöinen laki on tulossa ja pyysimme vielä erikseen kansalaisilta vapaamuotoisia näkemyksiä siitä minkä he katsovat olevan tämän päivän tietoyhteiskunnassa normaalitaso joka pitäisi voida sitten yksinkertaisella enemmistöllä päättää

samoin alan sidosryhmien kuulemisiin on käytetty poikkeuksellisen paljon aikaa ihan vielä emme sitten tehneet sitä lopullista temppua mikä mielestäni olisi ollut kaikista paras tapa saada kiinni jokainen kansalainen että meillä olisi oikeusministeriössä varaa ostaa parin viikon maitopurkkien kannet ja laittaa niihin ilmoitus että nyt nettisivuilla on katsottavissa luonnos asunto osakeyhtiölaiksi tässä tärkeimmät seikat olkaa hyvä ja kommentoikaa

esityksen taustalla on euroopan ihmisoikeussopimus ja ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö

ne asettavat kaksi vaatimusta

mutta muilta osin ja siltä osin kuin metodit eivät merkittävästi maksaneet niin valmistelija jyrki jauhiainen joukkoineen on kyllä tehnyt poikkeuksellisen paljon vaivaakin vaatinutta työtä siinä että tämän valmistelussa on kuultu kaikkia tahoja useita

keskustelumme

varsin tunnettu soistaan selvitetään ympäristövaliokunta

pöytäkirjan hyväksymisestä siihen

ennalta estävänä keinona ehdotetaan nyt että asia voitaisiin asianosaisen pyynnöstä käräjäoikeudessa poikkeuksellisesti määrätä kiireelliseksi jolloin se saisi etusijan muihin asioihin nähden

valiokuntaa

kirkisellä väestöllä päivästuksemme viime

jälkikäteisenä keinona asianosainen voisi saada valtion varoista rahahyvityksen jos oikeudenkäynti viivästyy kohtuuttomasti

on päivänselvää että me kaikki jotka olemme syystä huolissamme ihmisoikeustuomioistuimen tämänhetkisestä jutturuuhkasta omalta osaltamme teemme kaikkemme ettemme pahenna sitä ruuhkaa

arvoisa rouva puhemies

myös määrältään hyvitys vastaisi riittävästi ihmisoikeustuomioistuimen määräämää hyvitystä

arvoisa rouva puhemies

manninen oli hyvin keskeinen neuvottelija siltä osin että aivan selvää on että ehdoton luvanmyöntämiskielto säilyy ja sen yli ei voida kävellä

hyvityksen määräisi yksinkertaisesti pääasiaa käsittelevä tuomioistuin itse pääratkaisun yhteydessä

perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasin maltillinen ja viisas ja asiaan perehtynyt puheenvuoro jotakuinkin tyhjensi jo oikeastaan sen kysymyspankin joka jäi vielä tässä aikaisemmassa vaiheessa vastaamatta ja oli hyvä kuulla että perustuslakivaliokunta yhä on sillä kannalla jonka se on monta kertaa yksimielisesti esittänyt

aivan niin kuin ed

on muutamia keskustelussa esiin tulleita ihmisoikeuksiin niin keskeisesti liittyviä seikkoja että katson että jos puhemies sallii niin niihin voidaan vastata

hallintolainkäytön osalta ehdotetaan lisäksi että hallinnollista taloudellista seuraamusta esimerkiksi veronkorotusta tai kilpailurikkomusmaksua voitaisiin alentaa jos asian käsittely viivästyy

viitanen puhui

ensinnäkin tämä hallitus on käynyt ensimmäisen kerran suomen historiassa aika kunnianhimoista ihmisoikeusdialogia eduskunnan kanssa

siltä osin varsinaiset suoranaiset resurssitarpeet on hallituksen esityksessä arvioitu muutamaksi virkamiestyövuodeksi ja resursseja vapautuu merkittävästi sitten sieltä katselmustoiminnan puolelta

tärkeintä luonnollisesti on että oikeudenkäynnit eivät viivästyisi

jos hyvitystä joudutaan antamaan vahinko on jo tapahtunut

siinä mielessä olemme realistisella hankkeella liikkeellä ja myös valtiovarainministeriön asianomaiset virkamiehet ovat tämän näin arvioineet

suomessa keskimääräiset käsittelyajat ovat yleensä kohtuullisella tasolla mutta joissakin tuomioistuimissa ja joissakin asiaryhmissä on viipymisongelmia

edellisellä kierroksella ed

gestrin ed

heti hallituskauden alussa aloitettiin koulutusohjelma jossa ensimmäistä kertaa tuomarit syyttäjät ja poliisit saavat samaa koulutusta näistä erittäin tärkeistä laintulkintakysymyksistä jotka ed

on tietysti ymmärrettävää ja itsekin olen kuullut että huolia resurssipulasta ei ole vain ympäristöhallinnon alalla vaan muutenkin mutta avin osalta se virkamieskokoonpano joka toimii lupaviranomaisena on kyllä jatkossakin nimenomaan riippumaton ja tältä osin asian pitäisi olla kunnossa

oikeudenkäynnin kestoon rikosasioissa lasketaan sekä esitutkinta syyteharkinta että tuomioistuinkäsittely kaikissa oikeusasteissa ja siihen yhteensä kulunut aika

sen lisäksi vähemmistövaltuutettu riippumattomana selvittäjänä tulee raportoimaan erikseen ihmiskauppatilanteesta sekä eurooppaan että sitten tarvittaessa myös eduskunnalle ja sisäministeriössä vielä on työryhmä jota johtaa virkamies eero koskenniemi joka arvioi tätä ihmiskaupan vastaista työtä tällä hetkellä ja sen parantamistarpeita

siellä nousivat ennen kaikkea vammaisten ja laitoshoidossa olevien vanhusten asiat jotka nyt ministeri risikko on korjannut muun muassa tämän että on toteutunut oikeus vaihtaa paikkakuntaa

parhaillaankin yritämme löytää vielä parempia keinoja seurata koko prosessin kestoa niin että rikosilmoituksen tekemisestä tai rikoksen havaitsemisesta aina lainvoimaiseen tuomioon asti pystytään seuraamaan tätä ketjua nykyistä paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa saamaan hälytys aikaiseksi jos näyttää siltä että jo esitutkinta on viipynyt pitkään tai mikä tapahtuu usein esitutkinta ja syyteharkinta yhdessä ovat kestäneet jo niin pitkään että syyt näille poikkeuksellisen nopeille käsittelyille ovat ilmeisiä ja pitää käyttää tämän uuden lain sallimaa mahdollisuutta kiirehtiä prosessia

siellä nousivat esiin nyt täällä jo moneen kertaan puhutut tuomioistuinasiat joihin kohta palaan vielä lisää ja siellä nousivat esiin saamelaisten oikeudet ja erilaisten maahanmuuttajien ja muiden vähemmistöjen syrjäytymisongelmat mainitakseni joitakin keskeisimpiä joissa eduskuntakin hyvin paljon oli aktiivinen

viitamiehen puheessa oli sen verran mielestäni uskomatonta sotkemista ja tuntui jo että hän niin kuin toiveajatteli että toivottavasti vihreiden tavoitteet eivät mene läpi

niistä molemmista on työryhmä jonka on määrä saada työnsä valmiiksi tällä vaalikaudella ja vielä mainitsisin oikeusministeriön erittäin tärkeän työryhmän jossa on euroopan neuvoston niin sanottu lanzarote sopimus jossa on esillä lapsiin kohdistuvan väkivallan ja erityisesti seksuaaliväkivallan ja tämän groomingin osalta sekä kotimaisen lainsäädännön kiristäminen rangaistustason arviointi että tämän sopimuksen ratifiointiedellytykset

tänään hallitus on päättänyt yksimielisesti hyväksyä ministeri holmlundin ja minun valmistelemani esitutkinta poliisi ja pakkokeinolain jossa lisätään voimakkaasti erilaisia uusia tutkintakeinoja myös salaisia tutkintakeinoja joten en ihan tunnistanut tätäkään keskustelua lainkaan